mistä tämä johtuu

onko tästä nyt opittu jotakin uutta millä tehostaa näitä välillä vaatimattomiakin resursseja vaikka toisaalta voidaan todeta että resurssit ovat olleet myös hyvät mutta jos mietitään kuitenkin sisäisen turvallisuuden alan toimijoita ja heidän toimintaansa jatkossa

meillä valvontaa jatketaan edelleen kolmessa viranomaisessa evirassa ely keskuksissa ja valvirassa ja tämä herättää kysymyksen ja huolen siitä valtionhallinnon tilasta ja tulevaisuudesta ja toimivuudesta tarvitsemmeko me todella näin moniportaisen ja kanavaisen valvontajärjestelmän

varmaan kaikki olemme täällä salissa siitä yhtä mieltä että työpahoinvoinnista on siirryttävä työhyvinvointiin ja siihen tulee panostaa ja siihenhän myös valiokunta on kiinnittänyt huomiota

aikaisempi valtion aluehallinto koottiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta kahteen kokonaan uuteen monialaiseen viranomaiseen aluehallintovirastoon ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseen joista jälkimmäiselle virastolle jaettiin alueelliset toimeenpano ja kehittämistehtävät ja ensin mainitulle lupa valvonta ja oikeusturvatehtävät

minäkin haluan sitä vihreää kasvua minä haluan sitä biotaloutta jota myös euroopassa haetaan

voi tätä populismin määrää

en ole edelleenkään kuullut tästä huoltovarmuudesta nimenomaan sdpn vaihtoehtoa siihen millä tavalla lähdetään rakentamaan uutta energiapolitiikkaa suomeen mikä on kirjoitettu sinne hallitusohjelmaan joka on kokonaisuus tuon koko talousarvion kanssa

vielä sitten edustaja salolainen miten ympäristöministeriö on nyt erityisesti näyttänyt kyntensä tapaus talvivaaran kohdalla tai siinä että meillä maatalousluvitukseen käytetään paljon enemmän resursseja

mutta se mikä tästä nyt puuttuu ratkaisevasti on se toimialakohtainen tarkastelu ja se että poliisilla on esimerkiksi velvollisuus huolehtia kunnostaan erityisesti

siellä varmasti maataloudelle suorastaan asetetaan esteitä tai hidasteita tämän elinkeinoelämän kehittämiselle mutta sitten kaivosteollisuudessa pääsee käymään tämmöisiä vahinkoja

kyllä minä suureen rintaääneen puolustan sitä hallitusohjelman kokonaisuutta energiakäänteen tekemistä suomeen ja minua todellakin kiinnostaa kotimainen energia ja sitä kautta saatava työllisyys ja verotulot tälle kansantaloudelle

luomutuotannosta on sanottava se että perussuomalaiset ovat tehneet hyvin kattavan maaseutupoliittisen ohjelman jossa on otettu reippaasti kantaa luomun puolesta ja byrokratian vähentämisen puolesta ja tästä kyllä haluaisin nyt muistuttaa edellistä hallitusta nykyistä hallitusta ja tulevaakin hallitusta

me ehkä pystymme luomaan niitä polkuja mutta kun pohjaesitys on jo se että tilanne on ongelmallinen niin voidaan kyseenalaistaa ne säästöt joita tästä tulee

eli energiapolitiikassa pitää etsiä aivan uusia avauksia joihin nyt on tässä uudessa hallitusohjelmassa mahdollisuus nimenomaan siinä osiossa kun puhutaan biotaloudesta ja puhtaasta ratkaisusta

esitän toiveen sinne muun muassa mitä täällä edustaja kalmari otti esille rehuvalkuaistuotannon kotimaisuuden nostamisen puolesta

myös poliisitoimessa tarvitaan paikallista tuntemusta mikä ollaan nyt vaarassa hukata poliisin hallintorakenteen uudistuksessa kun poliisin vastuualuetta aluehallinnossa on muutettu

ja mikä on kokonaisuudessaan sitten tämä suomen vaikuttamisstrategia euroopan unionissa niin kuin edustaja mustajärvi otti hyvin esille sen että tämä on euroalueen kriisi

samoiten perussuomalaiset suhtautuvat sangen epäröivästi gmo tuotantoon ja eritoten täällä edustaja anttila otti esille tämän luomutuotannossa käytettävän rehun eli jos luomurehua ei ole tarpeeksi saatavana niin sitten kelpaa tavallinen rehu

tavoitteena oli myös vahvistaa ja lisätä maakunnan liittojen roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edistää valtion aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteistyötä

senkö tälle eulle ja eu politiikan ymmärrykselle mahtaa että menivät sen makeisveron kieltämään

täällä lisätalousarviossa mainitaan vielä se että islanti on onnistunut maksamaan lainansa takaisin ennakoitua nopeammassa tahdissa ja hehän tekivät merkittävän ryhtiliikkeen oman taloutensa korjaamisessa

tässä on jouduttu sitten aivan oikein hakemaan uusia ratkaisuja asialle ja tekemään niitä uusia ratkaisuja nimenomaan sen pumppuhinnan ollessa matala ja siihen on valmius palata jos öljyn hinta barrelilta tulee tulevaisuudessa nousemaan

perussuomalaiset esittävät että turhaa byrokratiaa on edelleen karsittava johtamista tehostettava ja hallintoa tuotava lähemmäs kansalaisia jotta aluehallinto tavoitteensa mukaan edistää maamme elinvoimaisuutta hyvinvointia ja kehitystä

arvoisa puhemies

hankkeelle asetettiin myös viranomaisten tehtäviin ja työnjakoon aluejakojen kehittämiseen ja viranomaisten määrään liittyviä tavoitteita sekä tuottavuus ja tuloksellisuustavoitteita

kyllä tähän lupa asiaan ihan oikeasti täytyy saada jotakin rotia sillä kyllä tuolla pohjoisilla turvetuotantoalueilla tiedetään vuosien lupahakemuksia nimenomaan laajennushakemuksia ja niille soille jotka ovat käytössä ja niistähän on kysymys ja niitä halutaan hyödyntää

arppe tullessaan käy luomukermaluoto tamppy rehu gmolla viljeltyä luomua ja se ei ole minusta täysin reilua jos euroopan unioni suhtautuu tähän asiaan löperömmin kuin suomi

kyllä tässä ajan henki on keskittämisen henki

ainakin minusta on erittäin hämmentävää se että turve luokitellaan uusiutumattomaksi energiaksi ja samalla me valiokunnissa kuulemme mitä sen vuosikasvu on

pykälässä ehdotetaan että eviran on laadittava monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma toimeenpanoasetuksen artiklan mukaisesti ja minä kyllä herätän tässä nyt kysymyksen siitä ollaanko kansallisesti asettamassa eun lainsäädäntöä taas kerran tiukemmalla tasolla kuin meidän olisi tarve

suomen rakenteessa kuitenkin vain helsingin suuralueella on riittävä väestön talouden ja kulttuurielämän keskittymä koko maailman mittakaavassa innovaatiokeskusten kärkitasolle nousemiseen

saadun selvityksen perusteella uudistus on hallintovaliokunnan näkemyksen mukaan yleisesti ottaen toteutunut suhteellisen hyvin

helsingin alueen kehittymiseen globaalisti johtavaksi keskittymäksi täytyy siksi koko suomen talouden edun vuoksi panostaa erityisesti

arvoisa puhemies

tältä se kyllä näyttää ja me tiedämme että valtion hallinnosta esimerkiksi pohjois ja itä suomesta on kadonnut useita satoja työpaikkoja viimeisten vuosien aikana

tehtävien jakautuminen aluehallintovirastojen ja ely keskusten kesken noudattaa pääosin aluehallintouudistuksen tavoitetta

ja myöskin tuossa ulkoministeri tuomioja kertoi juuri tästä prosessista miten komissiolle niitä asioita lähdetään viemään ja suomen kantaa eteenpäin

arvoisa puhemies

nyt kun luonnonvarakeskus on otettu uuteen tarkasteluun sikäli että kyllä se innovaatioitten keskus maa ja metsätalouden alalla on pohjois suomessa ja tässä ministeri vapaavuori kysyi katseen ulottumisesta niin minä kysyn ulottuuko arvoisa hallitus teidän katseenne tuonne pohjoiseen asti kun puhutaan arktisesta yhteistyöstä tai arktisen alueen mahdollisuuksista

kehittämistarpeita nousi asiantuntijakuulemisissa ja eri valiokuntien lausunnoissa liittyen muun muassa aluehallinnon resursointiin toimintaprosessien kehittämiseen henkilöstövaikutuksiin aluehallinnon ohjaukseen johtamiseen aluejakoihin viranomaisten väliseen työnjakoon sekä valvontatoimivallan käyttöön

otan nyt konkreettisen esimerkin siitä mitä lainsäädäntöä sitten unionissa tehdään ja käyttekö te täällä sitten tukemaan kansallisia työpaikkoja

arvoisa rouva puhemies

mutta tämän asian valmistelusta ja kiireestä

milteipä heti kun hallitus oli muodostettu painettiin jo esite jossa liikkuvan poliisin toimintoa esitettiin lakkautettavaksi valtakunnallisena yksikkönä

elikkä nyt erikoisvaliokunnissa nimenomaan käsitteillä oleva päästödirektiivi nämä päästörajoitukset direktiivin mukaiset rajoitukset voidaan saavuttaa ilman investointeja siirtymällä uusiutuvasta kotimaisesta metsähakkeesta kevyen polttoöljyn käyttöön

toisaalta te tuotte esille että schengenin sopimus täytyy saada voimaan ja toimimaan mutta toisaalta myös euroopassa kuuluu hyvin kriittisiä äänenpainoja siitä että schengenin sopimus on jo historiaa

tämä on hidastanut pitkäjänteistä kehittämistä osaltaan

arvoisa ministeri pidättekö tätä valmistelua kelvollisena eli onko teidän mielestänne tämä tuonut mahdollisesti epäluottamusta poliisiorganisaation sisällä ja jos on niin mitenkä aiotte sitä luottamusta palauttaa

valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen ettei selontekoon sisälly lainkaan maakuntien liittojen vaikuttavuutta koskevia johtopäätöksiä vaikka aseman lisääminen ja vahvistaminen oli yksi uudistuksen keskeinen tavoite

mutta ongelmaksi varmasti myös euroopan unionin alueella muodostuvat erilaiset maahanmuuttopolitiikat ja turvapaikan hakemisen ja myöntämisen perusteet

onko hallitus valmis tukemaan sitten kotimaisia polttoaineita samalla tavalla niin että me emme siirry fossiilisten polttoaineitten käyttöön tämän direktiivin myötä

mutta arvoisa pääministeri mikä teidän näkemyksenne on kuinka pian euroopan unioni voi saada samalle viivalle samalle tasalle nämä erilaiset maahanmuuttopolitiikat jotta ylipäätään tätä taakanjakoa voidaan sitten toteuttaa ja niitä ongelmia kiertää mitä tähän liittyy

sivistysvaliokunta on lausunnossaan käsitellyt mainittujen tehtäväalueiden hoitamisen edellytyksiä ja puoltanut tehtävien siirtämistä aluehallintovirastolle ja kiirehtii tätä kannanotossaan

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin hallinnosta annettua lakia hätäkeskustoiminnasta annettua lakia ja valtion virkamieslakia

kuten on todettu meillä on erilaisia maakuntia ja maakunnallisia tarpeita elinkeinoelämänkin puolesta jossa ammattikorkeakouluilla on ollut erityinen ja merkittävä tehtävä ja siihen tähtää myös se ammattikorkeakoululaki

selonteon valmisteluun liittyvässä kyselyssä tähän on suhtauduttu varsin kriittisesti

alueellisen ympäristöhallinnon tehtävissä merkittävä osa asioista on lakiin perustuvia lupa asioita sekä toisaalta valvonta ja hallintopakkoasioita

kyseinen muutos on liittynyt valtion eläkejärjestelmän uudistamiseen eli virkamieslainsäädännön muuttamisen tavoitteena on ollut keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän myöhentäminen

ympäristövaliokunta katsoo että olennaisin ongelma ympäristöasioiden laadukkaan hoitamisen kannalta on resurssien pysyvä pieneneminen josta on seurannut muun muassa valvontakäyntien vähenemistä samalla kun valvonnan tavoitteita on jouduttu alentamaan

onko tässä rakennemuutoksessa nyt tarkoitus jos rakennemuutoksella säästetään lakkauttaa joku ammattikorkeakoulu

miten asianomainen ministeri takaa sen että meillä säilyy koulutettu väki sitä on riittävästi maakuntiin ja nämä maakunnalliset ammattikorkeakoulut säilyvät

kiitos tarkastusvaliokunnalle työstä ja mietinnöstä

arvoisa puhemies

kuten tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja painokkaasti sanoi meillä on hankintalain osaamisen vakavat puutteet tiedossa

täällä on peräänkuulutettu työllisyyspolitiikkaan kestävyyttä

haluan edelleen puhua tästä koulutuksesta ja siitä että on erittäin tarpeellista nähdä tutkintotavoitteisuus eräänä tärkeänä menetelmänä tämän kestävyyden saamiseksi myös sinne oppisopimuskoulutukseen

lupahakemusten käsittelyaikojen pituus ei ole yksinomaan resurssikysymys vaan siihen vaikuttaa myös hakemusten taso ja monet muut seikat

kyllä sairaanhoitopiirissä pohjois pohjanmaalla on jouduttu nostamaan syytteitä ja siellä sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta on aivan samaan asiaan kiinnittänyt huomiota

arvoisa puhemies

koska poliisin tehtävänä on muun muassa oikeus ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen selvittäminen ja syyteharkintaan saddamin

ei se uusi oulu nyt aivan niin suuri menestystarina ole ja kaikki tiedämme että tällaisessa kuntaliitoksessa lähtevät suuret voimat liikkeelle ja varmasti uuden oulun tällaisena pakkoliitosalueena on hyvin vaikea lähteä lisäliitoksiin

ympäristölupahakemuksia voidaan joutua niissä olevien puutteellisuuksien vuoksi toistuvastikin täydentämään mihin kuluu aikaa

mutta ajatelkaamme myös optimistisesti kuten puheenjohtaja sanoi elikkä meillä on nyt mahdollisuus puuttua tähän asiaan on mahdollisuus lainsäädäntöteitse hakea tarkennuksia ja on tuleva kuntauudistus kuntalaki ja kuntavaalit

arvoisa puhemies

se on myös tutkintotavoitteista ja erittäin tärkeää ei pelkästään sille joka on oppisopimuskoulutuksessa hän saa tutkinnon hän saa töitä hän saa kenties pitkäänkin töitä mutta se kehittää myös sitä työelämää kun se tehdään oppilaitosten kanssa yhteistyössä

ympäristövaliokunnan mielestä lainsäädäntöä ja käytäntöjä tulee kehittää kiireellisesti niin että lupahakemusten taso saadaan nousemaan ja niiden täydentäminen helpottuu ja nopeutuu ja että ehkäpä täysin puutteelliset hakemukset voidaan jättää ottamatta käsiteltäviksi

ja jos ajatellaan uutta oulua niin kyllä siellä ensin tehtiin rajat ja sen jälkeen lähdettiin tekemään palvelurakennetta ja siellä on tullut melkoisia yllätyksiä

mutta niiltä osin tämä on puitelaki ja tämä komitean mietintö hyvin pitkälti samanlinjainen

kyllä tämä on myös poliittisten päättäjien osaamista ja osaamattomuutta joskin tietysti sitä tehdään yhteistyönä virkamiesten kanssa elikkä puute ja vajavaisuus on siinä mielessä ehkä yhteinen asia

selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää tarpeellisena että jatkossa selvitetään miten lainsäädäntöä ohjeistusta käytäntöä ja yleistä tietoisuutta voidaan hakemuksen parantamisen osalta kehittää ja lupahakemuksen tasoa nostaa ja sen perusteella ryhdytään tarvittaviin lainsäädäntö tai muihin toimenpiteisiin

meillä on koulutukseen jo tullut sitä markkinoiden vaatimaa joustavuutta eli näitä tutkintoja voidaan räätälöidä hyvinkin henkilökohtaisesti ja sitä osaamista tuolla on

valiokunta korostaakin että poliisimiesten työkykyä ja työn kuormittavuutta on tarkasteltava suhteessa poliisille säädettyihin tehtäviin ja poliisimiesten toimintavelvollisuuksiin

ja arvoisa pääministeri ottakaa vain ihan reilusti oppositio mukaan parlamentaariseen valmisteluun niin saadaan niitä ideoita paremmin liikkeelle eikä tarvitse muistella mitä sipilän kanssa on tullut sitten kesällä keskusteltua

onko tämä nyt sitten niin edistyksellistä jos me mietimme joitakin byrokratian purkutalkoita ja sitä että meillä todellisuudessa pitäisi olla vielä kunnianhimoisempi tavoite olla hiljattain kun taas i ll hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymisessä

on tärkeästä asiasta kysymys

meillä on oikeus vaatia tietohallintolailta ihan yhtenäistä ohjelmistoa meillä on yhteinen erikoissairaanhoitolaki yhteinen kansanterveyslaki

sitä kannattaa käyttää kyllä hyväksi

tulevaisuudessa voi tulla ongelmia siitä miten sijoitetaan vajaatyökuntoiset päivätöihin ja millä olemassa olevilla resursseilla pidetään kenttätyön turvallisuustaso riittävänä

miksi meillä ei ole jo kiireen vilkkaa käytössä esimerkiksi biopolttoaineita niin että esimerkiksi liikenteen päästöt saataisiin sitä kautta vähemmiksi ja elinkeinoelämää kehitettyä ja sieltä sitten vientiteknologiaa maailmalle

työnjaon osalta ympäristövaliokunta tukee edelleen aluehallintouudistuksen lähtökohtaa jossa aluehallintovirastolle kuuluu ympäristölupien myöntäminen ja ely keskukselle ympäristölupien valvonta

valiokunta korostaakin että työurien pidentämiseksi tarvitaan etenkin korkeampiin ikäluokkiin kokonaisvaltaista panostamista työkyvyn ylläpitoon ja työhyvinvointiin koska hyvä terveys on tässä työssä jaksamisen edellytys

tämä olisi edistyksellistä

ja kun meillä tänään oli euroopan neuvoston korkea arvoisia vieraita täällä myöskin istunnossa paikalla on hienoa että hallituksen esityksessä oli näin laajalti huomioitu euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ehkäisemistä torjumista koskevan yleissopimuksen hyväksyminen

parhaillaan valmistellaan ympäristöhallinnon erityisasiantuntemusta vaativien tehtävien mahdollista siirtämistä valtakunnallisiksi ja valtakunnallisesti merkittävien tehtävien kokoamista yhteen yksikköön mitä ympäristövaliokunta pitää hyvänä ja hallintovaliokunta korostaa että asia tulee selvittää yhteistyössä eri ministeriöiden kesken koska tulosohjauksen on pysyttävä selkeänä

siinä työterveyshuollon toiminta on merkittävässä asemassa ja sen toimintaa tulee oleellisesti tehostaa ennalta ehkäisevässä työssä ja puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkyvyn alenemiseen

sosiaali ja terveystoimessa aluehallintovirastojen tehtävänä on valvoa että sosiaali ja terveyspalvelut ovat lain edellyttämällä tasolla ja myöntää luvat alueellisille yksityisille sote palveluiden tuottajille

haluaisin puhua tärkeästä asiasta elikkä itämeren alueen energiahuoltovarmuudesta johon tulisi myös mielestäni kiinnittää erityistä huomiota varsinkin kun itämeri on ravinnekuormitettu meri ja käyttöön liittyy monia muita riskejä

ongelmahan nimenomaan on siellä kunnissa taloudellinen elikkä vuotuiset tietotekniikkaan budjetoidut rahat kasvavat vain koko ajan ja on ollut minusta aika merkittävä nousu sillä saralla

kun nyt tietojärjestelmien välityksellä tapahtuvat loukkaukset ovat yleistyneet ja laajentuneet on tärkeää saattaa lainsäädäntö ajan tasalle

uudistuksessa sosiaali ja terveydenhuollon ohjausta valvontaa ja lupahallintoa pyrittiin selkiyttämään ja vahvistamaan laajentamalla sote alan lupa ja valvontaviraston valviran toimialaa

elikkä biomassan hyödyntämiseen perustuva hajautettu energiatuotanto ja muu uusiutuva energia tuo tarvittavaa huoltovarmuutta itämeren maihin ja samalla vähentää esimerkiksi öljykuljetuksia itämerellä

herra puhemies

on aivan totta niin kuin edustaja kärnä sanoi että on surullista että tällainen laki täytyy säätää sillä niin kuin kai vanha sanonta kuuluu laki on järjen vastakohta